toinen hyvin merkittävä myönteinen asia talousarviossa on että itämeri kysymys joka on ollut politiikan prioriteettiagendalla nyt näinä vuosina hyvin tuntuvasti näkyy myöskin talousarviomäärärahojen kohdentamisessa

meillähän on muutenkin suomen tilanne paranemassa sillä tavalla että uusi öljyntorjunta alus saadaan valmiiksi ensi vuonna ja hallin peruskorjaukseen todellakin resurssit tulivat lisäbudjetissa

alusta lähtien on sanottu kaikille että kun investointeja tehdään niin ne pitää tehdä asiantuntevan suunnittelijan avulla ihan niin kuin tässä jossain ryhmäpuheenvuorossa tulikin esille

myös tällä sektorilla on erittäin tärkeää tehdä tehokasta kansainvälistä yhteistyötä ja kaikkia aluksia välttämättä ei tarvitsisi esimerkiksi suomen kokonaan itse omistaa

tässä yhteydessä on toki syytä muistaa että isoja itämereen vaikuttavia kysymyksiä ratkotaan ja niiden eteenpäinviemiseksi tehdään toimenpiteitä paljolti muilla budjettimomenteilla maataloudessa tietenkin erityisesti ympäristötuen kautta ja sitten jätevesien käsittelyssä sekä kaupungeissa että haja asutusalueilla

no pitäisikö sitten henkilön itse osata hakea näitä joustoja

tietenkin voidaan lähteä siitä että jos ihminen asuu omakotitalossa omalla kiinteistöllä niin kyllä kai häneltä nyt jotakin voidaan itseltäänkin vaatia ja lakiesityksen mukaan ikäihmiset vapautuisivat suoraan lain perusteella eli he eivät tarvitse siihen mitään muita erityisiä toimenpiteitä

on myönteistä että talousarviossa on miljoonan euron määräraha jatkaa nyt tänä syksynä perustettavaa neuvontajärjestelmän toimintaa jolla pyritään haja asutusalueilla yhä useammalle kiinteistönomistajalle kohdentamaan kiinteistökohtaista neuvontaa ja opastusta siitä millaisia ratkaisuja jätevesien käsittelyyn saattaminen asialliselle tasolle itse kunkin kiinteistössä edellyttää

te esitätte sdp että säädökset ja puhdistustaso olisivat erilaiset erilaisilla alueilla ja kyllä kunnilla on mahdollisuus ympäristönsuojelumääräyksillä säätää myös lievemmästä puhdistustasosta

minä ajattelen että varmasti tämän ryhmäpuheenvuoron jälkeen te sdp kaikkialla kunnissa joissa olette päätöksenteossa mukana huolehditte siitä että kunnat käyttävät sitä järkevää joustomahdollisuutta jota säädökset niille antavat

saaristomeren osalta hallitus on sitoutunut tehostettuihin toimenpiteisiin ja esimerkiksi tällä itämeri rahoituksella on tarkoitus pystyä rahoittamaan myös ravinnekierrätyksen työryhmän mahdollisia toimenpide ehdotuksia

lopuksi muutama sana talousarvion paineista tai haasteista

kansanedustajakollegat tuntevat ja tietävät hyvin millaisissa taloudellisissa raameissa sekä ensi vuotta että tulevia vuosia lähdetään toteuttamaan ja tietysti ympäristösektorilla se näkyy erityisesti hallinnon toiminnan tiukkenemisena se näkyy nyt myös metsähallituksen julkisten hallintotehtävien momentilla ja se näkyy myöskin ympäristötyömomentilla

mutta kun te puhuitte näistä pienpuhdistamoista ja kritisoitte niitä niin suomussalmellakin maaperä lienee valtaosilla alueita sellainen että pienpuhdistamon lisäksi on paljon muitakin vaihtoehtoja esimerkiksi tämä maaperäkäsittely

mutta mitä tulee näihin hallinnollisiin muutoksiin joita nyt useampikin otti esille niin tietysti sinänsä on ihan paikallaan että aina silloin tällöin katsotaan ovatko nämä hallinnon väliset raja aidat oikealla paikalla mutta samalla pitää muistaa että nämä keskinäislinkitykset ja riippuvuudet ovat hirveän moninaisia ja koskevat oikeastaan kaikkia ministeriöitä ja lopultakaan sitten koskaan ne hallinnon raja aidat eivät ole elävän elämän kannalta ihan täsmälleen oikeassa paikassa joten minusta tätä hallinnosta siirtelyä tärkeämpää on se että pystytään arkipäiväisessä työssä hyvään tuloksekkaaseen yhteistyöhön eri hallinnonalojen välillä

arvoisa puhemies

en tiedä milloin tässä salissa joku olisi voinut sydämestään sanoa että no nyt on rahaa tarpeeksi kaikkiin tarpeisiin enkä valitettavasti voi näin näitten resurssien osalta tässäkään yhteydessä todeta

biologinen prosessi vie oman aikansa että se lähtee käyntiin ja myöskin näillä isoilla puhdistamoilla on nähtävissä se että se oman aikansa vie että se puhdistusteho saavutetaan

tietysti tuottavuusohjelman kautta ja muuten toimintoja järjestelemällä uskoisin että meillä hallinnollisesti on kohtuulliset mahdollisuudet tehdä ympäristönsuojelutyötä mutta tietysti jos ajatellaan merensuojelun kannalta erityisesti täälläkin esille nousseet viemäröintihankkeet ja tämmöiset konkreettiset työt ovat sellaisia että ei olisi haitaksi vaikka resursointia olisi enemmänkin kuin viime vuosina on ollut

sielläkin ehdotettu rahasumma on pienempi kuin loppusummat ovat viime vuosina olleet mutta yhtä kaikki antaa mahdollisuuden jatkaa määrätietoista työtä myöskin näillä sektoreilla

tätä olemme pyrkineet tälläkin vaalikaudella tekemään ja tietysti ehkä tuosta ilmastopolitiikan painoarvon nousemisesta kertoo hyvin se että ympäristöministeriön yksi keskeisimmistä yhteistyökumppaneista eri asioissa on nykyään tem

helcomin piirissä ed

siinähän ei varsinaisesti tämmöisiä sanktioita ole mutta minusta on tärkeää että poliittisella tasolla voidaan vahvistaa sitoutuminen näihin tavoitteisiin koska valitettavasti siinäkin on monenlaisia äänenpainoja matkan varrella kuultu

tietysti sitten maa ja metsätalousministeriön kanssa meillä on kosolti näitä yhteisiä tarttumapintoja ja kyllä me olemme antaneet kriittisen lausunnon esimerkiksi tästä ilvesten pyyntikiintiöstä

tästä jätevedenpuhdistuksesta

meillähän on itämeri selonteossa kuitenkin yhteisesti hyväksytty hyvin selkeä linja että kun maatalouden ympäristötukea uudistetaan niin sitä pitää kehittää vesiensuojelullisesti huomattavasti nykyistä tehokkaampaan suuntaan

aivan kuten ed

erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön kautta meillä kaupunkitasolla puolassa tehdään yhteistyötä varsinkin kemiallisen fosforinpoiston osalta

tämä aikataulu on nyt vielä vähän auki ja se aiheuttaa tiettyjä hankaluuksia eikä meillä vielä ole mietitty konkreettisesti sitä syntyykö vesienhoitosuunnitelmissa esimerkiksi tarvetta kompensoida sitten mahdollinen ympäristötuen reformin tietty siirtymä

mutta arvoisa puhemies minä olen itse oman harkintani perusteella tältä osin tullut siihen tulokseen että soveltaisin tässä laajempaa tulkintaa ja että tässä saattaa olla perustuslain tarkoittama muu sellainen sidonnaisuus kyseessä jolla voi olla merkitystä arvioitaessa valtioneuvoston jäsenen toimintaa

kankaanniemi mitä sanotte sille naapurin emännälle niin ensinnäkin kertokaa lämpimät terveiset toiselta maaseudun tytöltä ja sitten todetkaa että jos sillä kiinteistöllä on pitkäaikaista käyttöä odotettavissa niin tämän vuosikymmenen aikana pikkuhiljaa alkaa hänkin katsoa minkälaisilla uudistuksilla myöskin hänen talossansa nämä määräykset olisi mahdollista täyttää

kun aina käydään sitä samaa debattia että mitä meidän suomessa kannattaa tehdä ja mitä pitää kansainvälisesti tehdä niin karkeasti ottaen pitää muistaa että meidän rannikkovesiemme ja saaristomeren kannalta kotimaisilla toimenpiteillä on keskeinen merkitys

ei kukaan ajattele että maaseudun ihmiset jotenkin haluaisivat saastuttaa ei tietenkään mutta on myös heidän etunsa mukaista että toimenpiteillä huolehditaan etteivät ainakaan omat talousvesikaivot saastu

mitä tulee kansallispuistojen rajauskysymykseen niin koska ne ovat lainsäädäntöasioita siitä varmasti tässäkin salissa vielä lukuisia kertoja keskustellaan

mustajärvi tuossa toi esille että minulla on silloin tällöin myöskin viranhoidollisissa tehtävissä edessäni kysymyksiä jotka linkittyvät toimialaan tai yksittäiseen yritykseen

tietysti nyt kun meiltä on lausuntopyynnölle lähdössä myöskin ensimmäinen selvitys sipoonkorven suojelun toteuttamisesta niin odotan innolla kannanottoja eduskunnasta ja muualtakin siitä minkälaisella rajauksella kansallispuistoa tuolle alueelle ollaan valmiita tukemaan

hän kyllä itse osallistuu oikein pitkällä kauhalla tähän puuron hämmennykseen

ottamatta sen yksityiskohtaisemmin kantaa voi todeta että ympäristöministeriö on ydinvoimalupia harkittaessa lausunnossa todennut että sinänsä on aina parempi että ei avattaisi uusia neitseellisiä alueita ympäristön kannalta kuitenkin näin riskaabelille toiminnalle

käsitykseni on arvoisa puhemies että sidonnaisuusilmoitus sisältää sidonnaisuuden arvioinnin kannalta riittävän informaation

kaikkialla parannetaan jätevesien käsittelyä

luonnollisesti sidonnaisuus ja esteellisyys ovat eri asioita ja valtioneuvoston jäsenenä arvioin ja punnitsen esteellisyyttä jos sellainen konkreettinen päätöksentekotilanne eteen tulee

öljyntorjuntayhteistyötä me venäjän kanssa teemme tietysti tämän torjuntavalmiuden kehittämisen osalta mutta sitten myös olen itse henkilökohtaisesti osallistunut esimerkiksi john nurmisen säätiön kanssa konkreettiseen työhön venäjällä sen edesauttamiseksi että tätä tankkereitten liikenteenohjausjärjestelmää saataisiin eteenpäin

perusteena on siis paras käyttökelpoinen teknologia ja maaperäkäsittely ja puhdistamot pystyvät nämä typenpoistovaatimukset kyllä suorittamaan

minusta on hyvin tärkeää että pikimmiten ryhdytään konkretisoimaan niitä tavoitteita ja konkretisoimaan sitä minkälaisia kaikkia asioita ja toimenpiteitä pitää tehdä jotta se luonnonvaratalous voi meillä kehittyä siihen mittaluokkaan kestävällä tavalla koska sen voi pitkäjänteisesti toteuttaa vain kestävästi

hallituksella on edelleen kunnianhimoiset tavoitteet tuulivoiman lisäämiseksi mutta säätöenergian lisääntyvä tarve on kuitattu tässä strategiassa pelkästään kulutuksen joustoilla

tuulivoimakeskustelunkin huomioon ottaen näyttää aika erikoiselta että vesivoimalla joka on paras säätövoiman muoto ja ainoa uusiutuvan energian muoto joka ei vaadi valtion tukea toteutuakseen ei ole minkäänlaista roolia tässä strategiassa että te olette unohtaneet kokonaan sen asian sitä ei ole olemassa

te annatte niitten purojen virrata jotka tällä hetkellä virtaavat mutta minkäänlaista kehittämisnäkökulmaa teillä ei säätönäkökulmasta ei omavaraisuusnäkökulmasta eikä tulvansuojelunäkökulmasta vesivoimaan ole

nyt näin ei ole ja budjettikirjassa ja valtiovarainvaliokunnan mietinnössä tämä kehityspoliittinen johdonmukaisuus on sivuutettu hyvin kapealla maininnalla ja se kyllä aiheuttaa huolen siitä miten tämä johdonmukaisuus jakselee

kevennyksenä voin todeta että kun ministeri stubb kertoi yhteisistä matkasuunnitelmistanne niin siinä valtio säästäisi jos ne olisivat samalla ministerillä ainakin kymppitonnin yhdellä sambian matkalla

toisekseen kun puhutaan näistä väärinkäytöksistä olisin nostanut esille sen että kyllä ulkoasiainministeriön hallinnollisten resurssien turvaaminen on tärkeä asia myös tässä kehitysyhteistyön hallinnoinnissa

myös kansainvälisissä järjestöissä ja kansalaisjärjestöissä käytetään ihan merkittävä siivu kehitysyhteistyön määrärahoista hallintoon siihen että nimenomaan rahojen oikein käyttöä voidaan hyvin valvoa

näyttää siltä että meillä on edustajien kanssa aika pitkälle menevä yksimielisyys siitä mitä tämä perustuslain tarkoittama sidonnaisuusilmoitus lähtökohtaisesti tarkastelee ja sehän lähtökohtaisesti tarkastelee ministerin omia omistuksia

arvoisa puhemies

asumisasiasta palaan takaisin siihen jo lämpimäksikin käyneeseen keskusteluun joka äskeistä puheenvuoroa edelsi

mutta tässä olen tapauskohtaisesti käyttänyt sitä harkintaa että tässä voi olla sellainen muu sidonnaisuus jolla on arviointia tehtäessä vaikutusta ja olen siksi halunnut saattaa tämän asian eduskunnan tietoon

tämän keskustelun aikana on usein viitattu suhdannetilanteeseen ja on tietysti tärkeää muistaa että ympäristönsuojelu ei voi odottaa vesiensuojelu ei voi odottaa ja ilmastokysymykset eivät voi odottaa sitä että suhdannetilanne saadaan käännettyä parempaan päin

kun sitä on kysytty niin todettakoon että käsitykseni mukaan osakeomistus on tältä vuodelta mutta mielestäni sidonnaisuuden arvioinnin kannalta juuri se että kyseessä on merkittävä määrä on se olennainen seikka koska jos se on ei merkittävä sillä ei ole sidonnaisuuden arvioinnin kannalta silloin samanlaista merkitystä

on kyllä todettava tähän ovatko kaikki muut asiat jääneet ilmastopolitiikan alle että tällainen kuva saattaa hyvinkin julkisesta keskustelusta syntyä mutta toki eduskunnassa tiedetään paremmin kuin missään muualla että aina julkinen kuva ei vastaa aivan koko todellisuutta eli kyllä myös nämä muut asiat ovat olleet agendalla niitä viedään eteenpäin

toivon että mietimme kuitenkin aika tarkasti sitä olisiko jonkinlaisia säädösuudistuksia tarpeen tehdä

mielestäni nykyinen säädäntöpohja on kohtuullisen hyvä ja se aivan oikealla tavalla jättää valtioneuvoston jäsenelle itselleen kohtuullisen laajaa harkintavaltaa koska kyllä valtioneuvoston jäsenen itse pitää tietää ja tunnistaa milloin on sellainen linkitys että sillä voi olla merkitystä

pulliaiselle että jos katsoo tätä kulunutta syntyä taaksepäin niin kyllä ministerin henkilökohtaistakin aikaa ja energiaa erittäin paljon ilmasto ja energiapolitiikkaan on mennyt

ja uskon että me kaikki olemme täällä sitä mieltä että meidän poliittisten toimijoiden tehtävänä on myös turvata omien läheisten ihmistemme ystävien sukulaisten ja kylänmiesten täysiä kansalaisoikeuksia ja myös yksityisyyden suojaa

minulla on jotenkin vähän sellainen tuntu että meillä on noin ylipäätään suomessa liian ruusuinen kuva siitä mikä vesiensuojelun tarve meillä on

itämereen yleensä keskittyy tämä keskustelu vesiensuojelun osalta mutta on muistettava että myös sisävesistöissä on runsaasti vesistöjä joiden tila on kaikkea muuta kuin hyvä

mitä tulee itämeri toimenpiteisiin niin selonteko on hallitukselta tulossa tänne eduskuntaan keväällä ja sitä valmistellaan valtioneuvoston kansliassa ministeri thorsin johdolla

ennen kaikkea tämä aikataulutus ja valmistelu on sen vuoksi että itämeri selonteossa haetaan vahvaa linkitystä euroopan unionin itämeri strategian kanssa

maatalouden vesiensuojelussa on tehty jo paljon ja uskon että viljelijätkin varmaan ovat vähän turhautuneita kun ravinteiden käyttöä on paljon vähennetty mutta lopputulemassa se ei ole niin hyvin näkynyt

mutta on aivan selvä asia että kun tämä maatalouden ympäristötuen kausi loppuu ja ehtoja voidaan perusteellisemmin uudelleen katsoa niin meidän täytyy pystyä parantamaan ympäristötuen osumistarkkuutta vesiensuojelun näkökulmasta

on muistettava että ympäristötuella on muitakin tavoitteita kuin vesiensuojelu mutta sen osumistarkkuutta vesiensuojelun näkökulmasta pitää pystyä parantamaan

toinen olennainen vesiensuojeluasia on jätevesien käsittely joka meillä asutuskeskuksissa on kohtuullisella tolalla mutta haja asutusalueilla on parantamisen tarvetta

me ministeriössä pyrimme tekemään kaikkemme jotta kunnissa tiedettäisiin mikä niiden velvollisuus haja asutusalueitten jätevesimääräysten toteuttamisessa on ja että pääsisimme tilanteeseen jossa yksittäinen kiinteistönomistaja tietää mitä häneltä vaaditaan juuri tällä tontilla tällä kiinteistöllä tällä jätevesimäärällä ja tuleeko hänen tontilleen yhteisviemäröintiä vai eikö tule

arvoisa puhemies

jo kaksi puheenvuoroa sitten yritin kysyä teiltä teidän omaa näkemystänne siitä syntyikö kreikan vakuusjärjestelyn eri vaiheista oikea käsitys ja mielikuva myös suurelle yleisölle

minä haluan esittää eduskunnalle jälleen kerran kiitoksen siitä että se on myös rahapuolella kiinnittänyt vakavaa huomiota siirtoviemäreiden rakentamistarpeeseen

jos ja kun nimittäin oli kysymys kreikan valtion poliittisesta sitoumuksesta niin tietysti se että sitten te itsekin allekirjoitatte sen ministerin paperin ja on iso seremonia synnyttää ehkä väärin mielikuvan

niitä pyritään kyllä viemään tässä nyt tehostetusti eteenpäin

on toki muistettava että samalta ympäristötöiden momentilta meidän pitäisi pystyä rahoittamaan myöskin pilaantuneiden maa alueiden puhdistusta ja siihenkin on runsaasti tarpeita olemassa

mutta kun meillä on viime aikoina ollut muitakin sellaisia tilanteita että kansalaiset ja oppositioryhmät kysyvät voiko hallituksen viestintään ja siitä syntyvään viestiin käsitykseen ja mielikuvaan loppuun saakka luottaa niin sen takia toivoisin että te vastaisitte tähän kysymykseen niin että voidaan ohittaa sitten tämä aihe

luonnonsuojelu on myöskin alue ja sektori jolla pyrimme pääsemään harppauksia eteenpäin myös tämän hallituksen vuosien aikana

pakkolunastukseen mennään vain silloin kun suojelutavoitteiden saavuttamiseksi on välttämätöntä että se alue hankitaan valtion omistukseen ja kun maanomistajien kanssa ei syystä toisesta tai kolmannesta ole päästy yhteiseen näkemykseen siitä millä vastikkeella tuo maa alue voisi siirtyä

pakkolunastustoimitukseen liittyy aina ulkopuolisen maanmittaustoimituksen arviointi tuon alueen arvosta joten siinä kyllä kirkko pannaan keskelle kylää eli kummankaan osapuolen oma näkemys tässä ei voita

mutta yhtä kaikki pyrimme nyt saamaan sitten nämä vanhat hännät hyvin pitkälle hoidetuksi jotta päästään sitten toteuttamaan metson uusien alueiden hankintaa täysimittaisesti

tärkeä yksityiskohta budjetissa metsoon liittyen on se että meille tulee mahdollisuus nyt sitten maksaa tämmöistä ikään kuin konsulttipalkkiota tai välityspalkkiota myös muille asiantuntijaorganisaatioille kun niiden ehdotusten pohjalta alue tulee metso ohjelmaan hyväksytyksi tästä työstä eli pyrimme hyödyntämään myös muita asiantuntijaorganisaatioita kuin ympäristöhallintoa yksistään

on ollut huomattavissa että kiinnostus tähän vapaaehtoiseen alhaalta ylöspäin etenevään metso suojeluun on aika vireää mutta vaihtelee vähän alueittain ja tämä on varmasti myöskin tiedotusasia eli pyritään siihen että kaikkialla tiedettäisiin että arvokkaita alueita kannattaa tarjota nyt myös suojeluun

ministeri huoviselta minä olisin kysynyt sitä että kun te yksiselitteisesti vastauksessanne toteatte että kolme vuotta saa pitää vain jos isä pitää hänelle kuuluvan osuuden niin tämäkö tarkoittaa sitä että jos joku muu esimerkiksi isovanhemmat hoitaa lasta niin se on lyhyempi kausi ja yksinhuoltajaäideille se on lyhyempi kausi

tämä johtuu siitä että meillä on edelleen kesken valmistelut luonnonsuojelulain muutoksesta johon liittyy muutamia aika hankalan valmistelun takana olleita pykäliä koskien rauhoitussäännöksiä eli esimerkiksi minkälaisin metsästysmääräyksin näitä luonnonsuojelualueita perustetaan

herra puhemies

vielä kerran totean sen että me käymme jatkuvaa vuoropuhelua itämeren ympäristökysymyksistä venäjän kanssa emmekä totisesti aio lopettaa sitä vuoropuhelua siihen hetkeen kun päätökset suuntaan tai toiseen tämän putken ympäriltä on tehty

minä kerrankin haluaisin että te avaisitte osoittaisitte että missä millä tavalla aluehallintouudistus on ollut syyllinen ja vikapää talvivaaran ongelmiin

ja pääministeri todellakin tämä teidän tavoitteenne työvoiman tarjonnan lisäämisestä toteutuu vain silloin jos lapsi menee aikaisemmin päivähoitoon

myönteisenä on todettava että tämän ympäristövaikutusten arviointiprosessin myötä on saatu kosolti myös uutta tietoa itämeren pohjan ja suomenlahden pohjan olosuhteista koska niitä on reitin varrella nyt käyty poikkeuksellisen tarkasti läpi

todistustaakka on kyllä tämän väitteen esittämisessä nyt teillä ja haluaisin että kerrankin joku voisi konkretisoida tämän sinänsä aika kovan väitteen

se on hyvin pitkällä ja uskon että siihen päästään pureutumaan täällä keväällä

arvoisa puhemies

ministeri virkkuselle haluaisin esittää kysymyksen siitä että kun temin ja ymn välillä näyttää olevan perustavaa laatua oleva erimielisyys siitä toimiiko elyjen ohjausjärjestelmä substanssiministeriön näkökulmasta niin miten te vähän niin kuin ulkopuolisena kolmantena osapuolena näette tämän tilanteen ja miten mahdollisesti aiotte sitä kehittää

ensinnäkin tuo metsähallituksen momentti jota useat kansanedustajat kommentoivat on nimeltään metsähallituksen julkiset hallintotehtävät ja sen vuoksi siihen viittasin

siihen liittyen on teetetty tarkempi alustava ympäristövaikutusten arviointi pohjautuen siihen minkälaisia vaikutuksia minkäkinlaisella kapasiteettiratkaisulla siis tämän hotellin osalta olisi

sitten totean lopuksi puhemies että ympäristöministeriö on omassa lausunnossaan työ ja elinkeinoministeriölle kiinnittänyt huomiota juuri tähän rahastoasiaan siihen miten toiminta ajan jälkeen toimitaan ja samoin siihen että merenkulun turvallisuuskysymykset pitää pystyä ratkaisemaan varmalla tavalla erityisesti putken laskuvaiheen aikana jos semmoinen laskuvaihe tulee

uskon että meillä on nyt mahdollisuus päästä sellaiseen ratkaisuun että eduskunta pääsee hyvin yksityiskohtaisesti tästä asiasta keskustelemaan

metsähallituksessa nyt sitten niin kuin olette julkisuudesta nähneet mietitään millä tavalla tällä pienemmällä määrärahakehyksellä pystytään toimimaan

on todettava että varsinkin sipoonkorven osalta joka on eduskuntaa useissa yhteyksissä kiinnostanut kovasti me olemme erilaisia teitä pitkin edenneet ihan mukavasti siihen suuntaan että saisimme arvokkaimmat alueet tuolla alueella turvattua suojelun piiriin

mutta käynnistetyistä yt neuvotteluista olemme lukuisia kertoja talon väen kanssa keskustelleet ja yhteinen tavoite on se että irtisanomisia ei tehdä vaan yt menettelyjen kautta nimenomaan löydetään niitä muita järkeviä ja hyviä ratkaisuja siihen että määrärahalla pystytään tulemaan kohtuullisesti toimeen

nyt myös paikalliset yksityiset maanomistajat ovat juuri eilen pidetystä kokouksestaan lähettäneet minun mielestäni hyvin myönteisen viestin että metso ohjelmaa halutaan hyödyntää jotta yksityiset maanomistajatkin tulevat tähän mukaan

sitten tämä itämeri momentti

meillä ei myöskään siltä osin ole vielä valmiina sitä allokaatiota mutta kyllä tätä turvetuotannon vesistövaikutusten pienentämiseen tähtäävää hanketta siellä on valmisteltu ja on tarkoitus että sitä pystyttäisiin käynnistämään

ensisijainen lähestymiskulma tällä hetkellä sipoonkorven osalta ei tässä vaiheessa ole kuitenkaan kansallispuisto vaan näiden alueiden suojelun toteuttaminen muilla tavoilla

toinen hallitusohjelmassa mainittu kansallispuistoselvityshän koskee selkämerta ja siellä ovat myöskin selkämeren kansallispuiston osalta niin se on joka on nyt niinku paikalliset päätökset syntyneet ja ensi vuoden aikana katsotaan sitten löytyykö valtiovallan puolelta valmiuksia siihen että selkämeren kansallispuisto saataisiin perustettua

täällähän on alkuviikollakin keskusteltu hallituksen linjasta että niin kauan kuin meillä fossiilisia poltetaan tietysti suhteessa ulkomaiseen polttoaineeseen niin kotimaisena se on tärkeä huoltovarmuuskysymys ja kotimainen työllistäjäkysymys

on erittäin tärkeää muistaa että me olemme jo käynnistäneet toimenpiteet alueidenkäyttösuunnittelun kautta ja muutoinkin on pohdinnassa kuinka turvetuotannon yhteydessä voidaan turvemaiden arvokkaat luontoarvot turvata

aivan lopuksi pari sanaa aluehallinnosta